käsittelyssä oleva lakiesitys koskee erityisesti vpk toiminnassa olevia ihmisiä ympäri maata ja on siksi tärkeä kaikille heille mutta tietysti myös meille jotka olemme nähneet tulipaloja ympäri maakuntaa

sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä ollut lakialoite kansanedustajan eläkelain muuttamisesta on valmisteltu syksyllä yhteistyössä puhemiehen eduskuntaryhmien puheenjohtajien sekä eduskuntaryh mien kanssa

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

esityksen mukaan työttömyysetuuden sovittelussa otettaisiin käyttöön suojaosa joka koskisi pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön

ihan aluksi haluan lausua kiitokset puheenjohtaja anneli kiljuselle

hänen johdollaan tämä asiakirja on koostettu hyvin ja myös asiantuntijakuuleminen valiokunnassa osoitti sen että on haluttu keskittyä juuri niihin ytimiin tärkeisiin asioihin jotka ovat tärkeitä kelaa käsiteltäessä

sopeutumisrahan määräaikaisuus on saman suuntainen yleisen eläkepolitiikan työhön kannustavien linjausten kanssa ja tästä syystä perusteltu

muissakin eläkejärjestelmissä on pyritty luopumaan sellaisista eläkemuodoista jotka mahdollistavat varhaisen eläkkeelle jäämisen

valiokuntamme päätyi tästä syystä kuulemisessaan ja sitä kautta myös mietinnössään keskittymään kelan myöntämistä etuuksista ja niistä mahdollisesti johtuvista valituksista aiheutuvaan muutoksenhakuprosessiin kansalaisten kannalta

muutoksen tavoitteena on edistää vapaaehtoiseen pelastustoimintaan osallistumista

halusimme kuunnella nimenomaan sitä kuinka muutosprosessi toimii kuinka kansalaiset voivat tätä muutoksenhakuoikeutta käyttää ja millaisia tuloksia sieltä tulee ulos

se että muutoksenhakuun joutuu turvautumaan niin moni kansalainen johtuu varmasti siitä että osaksi lainsäädäntömme on ontuvaa sieltä löytyy aukkoja ja alati muuttuvassa sosiaali ja perusturvajärjestelmässämme on yhteensovittamisen paikkoja joita on syytä edelleen tarkastella

perustuslakivaliokunta jolta odotimme lausuntoa viime tinkaan saakka toteaa että työttömyysturvajärjestelmää koskevat muutokset tulisi pääsääntöisesti toteuttaa niin ettei työttömiä aseteta eri asemaan sillä perusteella millaisesta toiminnasta heidän ansaitsemansa tulo on peräisin

arvoisa puhemies

pääomatulojen huomioiminen on tämän tyyppisten etuuksien ja ainakin eläkkeiden toimeenpanijoille uusi asia ja tulee toimeenpanossa edellyttämään tietojen keruuta tuloista myös jälkikäteen

nykyinen tarkastusvaliokunta on laatinut tällaisen nyt jo esiselvityksen jonka perusteella on jo todettu terveydellisten haittojen olemassaolo

totta kai se vaikuttaa niin että liian moni kansalainen joutuu elämään ilman minkäänlaista toimeentuloturvaa lyhyempiä tai pitempiä pätkiä odottaessaan muutoksenhakunsa tuloksia

valiokunta huomauttaa että ilmeisesti on olemassa muitakin vapaaehtoistyön tehtäviä jotka ovat vastaavalla tavalla yhteiskunnan perustoimintojen turvaamisen kannalta tärkeitä

tässä yhteydessä keskusteltiin esimerkiksi monista sosiaali ja terveydenhuoltoon liittyvistä henkilöistä joten eduskunta varmasti tulevina vuosina palannee tähän aiheeseen

mitä tällä saa

mitä tällä jää käteen

kysynkin ministeriltä

eikö lisätalousarvio olisi nyt tarpeellinen laatia tähän akuuttiin hätään ja arvioida sinne uudelleen homevaurioiden ongelmat

valiokunta tukee sisäministeriön lausunnossaan esittämää näkemystä että työttömyysturvajärjestelmässä aiemmin käytössä ollut yleinen suojaosa olisi syytä palauttaa jolloin sovittelu koskisi suojaosan ylittäviä tuloja

arvoisa herra puhemies

elikkä valiokunta on halunnut avata mietinnössään syitä ja seurauksia siis sitä mistä valitukset johtuvat ja mitä kela on omalta puoleltaan ollut valmis tekemään

pelastustoiminnasta saatu tulo on kuitenkin uudistuksen voimaantulon jälkeenkin selvitettävä työttömyysetuutta haettaessa samalla tavoin kuin muutkin ansiotulot

jokainen joka on käynyt yöaikaan kaduilla huomaa sen missä lasten ja nuorten elämä tänä päivänä vietetään ja minkälaisessa kunnossa

lakialoitteen valiokuntakäsittelyssä tuli esiin että uudistuksella on heijastusvaikutuksia myös muuhun sosiaaliturvalainsäädäntöön joita ei aloitteen lyhyessä valmisteluajassa ole voitu ottaa huomioon

haasteet eivät tulevina vuosina suinkaan pienene sillä kelassa ennustetaan sairausvakuutusmenojen jatkavan kasvuaan pitkällä aikavälillä

kysyisin ministeri risikolta

kun näyttää nyt siltä että tämän lainsäädännön yhteydessä käydään kamppailua siitä toteutetaanko lasten ja nuorten elämää tukevia toimenpiteitä vai toteutetaanko jonkun muun tahon intressejä mahtuvatko nämä intressit saman lain sisään

kun eläke muuttuu sopeutumisrahaksi joka ei rinnastu eläkkeeseen eikä suoraan työttömyyskorvaukseen eikä ehkä kultaiseen kädenpuristukseenkaan voi muita sosiaalietuuksia tai eläkkeitä myönnettäessä käytännön ratkaisutoiminnassa syntyä tulkintaepäselvyyttä etuuden huomioon ottamisesta

perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut että sosiaali ja terveysvaliokunnan on syytä asian jatkovalmistelussa varmistaa että ehdotettua järjestelmää sovelletaan myös ahvenanmaan maakunnassa toimiviin laissa tarkoitettuihin henkilöihin

nyt ajattelen seuraavaa hallitusohjelmaa ja siihen merkittäviä klausuuleja

käsittelyssä oleva hallituksen esitys yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi on välivaihe valmisteltaessa yksityisiä sosiaali ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta

tästä syystä valiokunta toteaakin että erikseen on selvitettävä uuden etuuden mahdollinen huomioon ottaminen niin sairauspäivärahojen vanhempainrahojen vammaisetuuksien kuin perhe ja työkyvyttömyyseläkkeen määrittelyssä

kykenemmekö eduskunnassa tekemään sellaisen lain joka palvelee nimenomaan lasten ja nuorten etua

on kuitenkin selvää että jos koko suomalaisen tietoyhteiskunnan tavoitteet horjuvat kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia käyttää tätä nimenomaista palvelumuotoa

yksityisistä sosiaalipalveluista annettavan lain olennaisimmat sisällölliset muutokset nykyiseen valvontalakiin verrattuna liittyvät ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamisen valtakunnalliseen lupaan sekä ilmoitustenvaraisten palvelujen rekisteröintiin

arvoisa puhemies

sen vuoksi kattava palveluverkko sähköiseen asiointiin on turvattava koko maassa ja tässä on meillä kaikilla hallinnonaloilla peiliin katsomisen paikka

kotipalvelun tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja samoin kuin yksityistä perhepäivähoitoa ei jatkossa rekisteröidä yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin

valiokunnan mietintö on yksimielinen ja valiokunta ehdottaa mietinnössään lähinnä lakiteknisiä tarkennuksia lakiehdotukseen

oikaisuvaatimusten ja muutoksenhaun ja niiden täydennysilmoitusten määrä vaatii niin suuret voimavarat ettei henkilö joka on elämässään sekä elämänsä että työnsä äärirajoilla jaksa toimia oikeuksiensa puolesta ellei toimenpidettä hänen kohdallaan voida hoitaa mahdollisimman kivuttomasti

tähän liittyy tarve varmistaa että yksityisinä sosiaalipalveluina tuotettaviin palveluihin kohdistuu sosiaaliviranomaisen valvonta jotta palvelut voidaan myydä arvonlisäverottomina

aluehallintovirastojen käytännöt tukipalvelujen rekisteröinnin suhteen ovat vaihdelleet mikä on johtanut erilaisiin verotusratkaisuihin koska verohallitus on pitänyt rekisterimerkintää verottomuuden perusteena

mietintö jonka teimme on suppea ja keskittyy nimenomaan näihin ongelmakohtiin joita tänä päivänä erityisesti kansalaisten näkökulmasta ilmenee

verotuksen yhdenmukaisuuden kannalta on tärkeää että uuden lain perusteella palvelusuunnitelman mukaista palvelua voidaan pitää arvonlisäverottomana sosiaalipalveluna silloin kun se perustuu hallintopäätökseen tai asiakkaan ja palvelujen tuottajan väliseen sopimukseen vaikka esimerkiksi tukipalvelua ei rekisteröidä aluehallintoviraston rekisteriin

haluan mainita kiitoksena sen että eduskunta antoi somlalle määrärahoja lisää jolloin näitä menneiden vuosien pitkiä jonotusaikoja voitiin purkaa mutta edelleen on painetta siihen että määrärahoja tarvittaisiin myös tulevina vuosina lisää että saisimme kansalaisten oikeusturvan mahdollisimman hyvin toteutetuksi

arvoisa herra puhemies

näissä jonoissa istuu suomalaisia ihmisiä kohtuuttoman paljon

en kysyisi tuottavuusohjelman vaikutuksesta näihin tapahtumiin ja toimitusketjuihin vaan kysyisin

esitetyillä muutoksilla on tarkoitus selkeyttää ja yksinkertaistaa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien lupa ja rekisteröintimenettelyä

millä tavalla voitaisiin ennalta ehkäistä se että ihmiset joutuvat jonottamaan näihin toimistoihin tai näihin oikeuksiin

lakiehdotuksen mukaan aluehallintovirasto myöntää ympärivuorokautisia palveluja antavalle hakijalle yhden luvan joka kattaa kaikki annettavat sosiaalipalvelut

kaksikymmentäviisi

yleiskeskustelutästä asiasta päättyi kymmenes yhdettätoista pidetyssä täysistunnossa nyt ryhdytä yksityiskohtaisen

jos hakijalla on toimintaa useiden aluehallintovirastojen alueella valtakunnallisen luvan myöntää sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto

ensimmäinen lakiehdotus eduskunta hyväksyi pykälät kaksi ivu neljä seitsemän yksi seitsemän si seitsemän kahdeksan kahdeksan yksitoista neljätoista viiva kuusitoista kuusitoista kuusitoista viisi kaksikymmentäneljä kaksikymmentäkahdeksan viiva kolmekymmentä kolmekymmentäkaksi kolmekymmentäviisi ja kolmekymmentäkuusi pykälää mietinnön mukaisena

kunta puolestaan toimittaa tiedot ilmoituksista aluehallintovirastolle lukuun ottamatta kotipalvelujen tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja sekä yksityistä perhepäivähoitoa

yö pykälä neljäkymmentä edustaja anneli kiljunen

arvoisa puhemies pyydän että neljäkymmentä hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalause satiiria ja edusti walter kanada on liki käväisi

ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen luvan myöntämisen edellytyksenä on esityksen mukaan toimitilojen riittävyys ja asianmukaisuus sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö

mietintö ja edustajat anneli kiljunen

arvoisa herra puhemies

leonian etu ja satakolmekymmentäyksi eli kolmekymmentäkahdeksan poissa kolme kymmenettä eduskunta ix

eduskunta hyväksyy neljäkymmentä on neljäkymmentäkaksi neljäkymmentäneljä on neljäkymmentäseitsemän ja neljäkymmentäseitsemän pykälän voimaantulosäännöksen juttu lausuja nimikettä joten mukaisina että eduskunta hyväksyy toisen ja kolmannen lakiehdotuksen mukaisina

siksi kysyn ministeriltä kun hän viittaa tuossa aivan oikein mahdollisimman varhaiseen puuttumiseen mitä ohjeita ministeri antaa siihen vaiheeseen kun lapsi on lähdössä koulutielle

yksityisiin sosiaalipalveluihin sovelletaan lisäksi edelleen lakia sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista samoin kuin lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

ensimmäisen käsittelyn sisällä päiväjärjestyksen neljäs asian käsittelyn pohjana sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäyhdeksän

ryhmäkoko ei ole aina se suurin vaikuttava tekijä vaan myös se ryhmän koostumus vaikuttaa kyseisiin tilanteisiin

elikkä kysymyksenä

palvelujen tuottajan omavastuuta palvelujen laadusta ja asianmukaisuudesta pyritään vahvistamaan velvoittamalla palvelujen tuottajat omavalvontasuunnitelman laatimiseen

jo nyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn

mitkä olisivat ne toimenpiteet jotka ministeri olisi valmis tekemään nyt jo tässä ensimmäisessä vaiheessa kun lapset aloittavat koulutiensä

edustaja

olemme jos esitän että tällaista asemaa joka on vastalauseessa mikä tarkoittaa että varustamoriittävyyttä tarkastellaan joka toinen vuosi neljä malesiasta ja jossa tavata riittämättömäksiisistä

vastuuhenkilöitä koskevia säännöksiä on esityksen perustelujen mukaan tarkoitus tarkentaa myöhemmin lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä

edustaja sir charles puhemieskannan siitä äänestetään mihin ja edustaja erkki virtanen kaksi

valvonta tehostuu siten että kunta voi jatkossa tehdä tarkastuksen toimintayksikköön myös oma aloitteisesti ilman aluehallintoviraston pyyntöä

yle vasta

myös kotipalvelujen tukipalveluissa ja perhepäivähoidon palveluissa ilmenevistä epäkohdista kunnan tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastolle jos kunnan omalla neuvonnalla tai ohjauksella asiaa ei ole saatu korjattua

läänijaon ja satakolmekymmentäkaksi kolmekymmentäseitsemän pois

eduskunta hyväksyi jokin on eduskunta hyväksyy myös voimaantulosäännöksi juottoloissa ja nimikkevietin mukaisia lakiehdotukseen minkä se alkaa ensimmäisen käsittelyn sisällä päiväjärjestyksen viides asian käsittelyn pohjana hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentä

valiokunta korostaa tässä yhteydessä että sosiaalihuollon palvelujen valvonnan tulee kattaa myös esimerkiksi vuokratyönä tehtävä tai konsulttiyritysten palkkaamien sosiaalipalveluja antavien henkilöiden tekemä toiminta

nyt päätyä lakiehdotuksen

päättynyt s

kyläyksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön ja mutkaisen olla kidutukseen samanikäisen ruoka a

arvoisa herra puhemies

lopuksi valiokunta pitää vielä tärkeänä että huolehditaan siitä ettei valvonta jää liiaksi omavalvonnan ja asiakkaiden satunnaisen palautteen varaan

ensimmäisen käsittelyn sisällä päivystyksen kuudessa asian käsittelyn pohjana sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentä

nyt kaikista lakiehdotukseksi

valvontajärjestelmää on tarpeen uudistaa siten että asiakkaiden palautetta palvelujen laadusta ja toteutumisesta kerätään järjestelmällisesti ja käytetään hyväksi palvelujen kehittämisessä

edustaja asko

valiokunta pitää välttämättömänä että lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä täsmennetään valvontaviranomaisten toimivallan jakoa sekä tehostetaan valvontaa ja osoitetaan tähän riittävät voimavarat

jo oli

ensimmäiseksi tämän puheeni aluksi täytyy sanoa yksi sana ja se on kaipaan ja selitysosa tälle on se että kaipaan uutta opetusministeriä

puhemies

arvoisa herra puhemies

on tärkeää että tässäkin laissa mennään lapsen etu edellä elikkä haetaan niitä ratkaisuja ja niitä malleja jotka palvelevat lapsen etua ja hänen kehittymistään sitä laadukasta varhaiskasvatusta

missä istuu hän joka tästä eteenpäin vastaa myös ammattikorkeakoulun kehittämisestä linjauksista päätöksistä

arvoisa herra puhemieskäsittelyssämme on sotien ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentä kautta asia käsittelee hallituksen esitystä laiksi sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

keskustalle on ollut tärkeää se että meillä on luotuna maahan malli joka voi toimia kaikilla paikkakunnilla kaikissa suomen kolkissa niin että lapset voivat sen piiriin osallistua

ihmettelen

käsittelyssä oleva laki on laki joka on kaikille edustajille tuttu monien monien vuosien takaa aiheuttaa meille varmasti päänvaivaa myöskin tulevina vuosina on yksi esityksistä joka vaatii meiltä resursseja päätöksiä myöskin tulevina vuosina

on tärkeää myös se että meillä annetaan perheille valinnan mahdollisuus valinnan mahdollisuus siinä kuinka he haluavat lapsensa hoidettavan

arvoisa herra puhemies

tärkein niistä näkemyksistä ainakin keskustan mielestä ja omasta mielestänikin on se että ammattikorkeakoulu on laajasti levinneenä koko suomeen

olen tyytyväinen siitä että hallitus on kohdentanut nimenomaan tällaisille ryhmille lisää taloudellista tukea jolle on tarvetta edelleenkin

valiokunnan mietinnössä punaisena lankana voidaan sanoa pidetyn sitä että sähköinen tietojärjestelmä sen kehittäminen eri hallinnonaloilla valtionhallinnossa on varmasti asia joka tuottaa harmaita hiuksia tulevina vuosina

onko tästä laista luotu sellainen joka palvelee koko suomea samalla tavalla laadukkaana varhaiskasvatuksena

se luotiin alun perin siihen tarkoitukseen että sillä on edellytyksiä toimia koko maassa vastaten elinkeinoelämän tarpeisiin

eilen ilmestyi myös uusi tutkimus jossa kerrottiin että suomalaislapset saavat verrattuna moniin muihin maihin ja niiden lapsiin paljon vähemmän aikaa perheeltään kuin mitä he haluaisivat

tässä lakiesityksessä ja edelleen valiokunnan mietinnössä kerrotaan sisällöstä että tällä lailla halutaan uudistaa asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain säännökset jotka liittyvät potilaan suostumuksella järjestelmään tallennettujen tietojen käyttöön

sen tulee olla profiililtaan työelämäläheinen ja yhteistyöhakuinen kansainvälisyys kuuluu oleellisesti ammattikorkeakoulujärjestelmään ja se on yksi väylä päästä alusta ylös asti ammatillisella puolella

miten tämä hallitus suhtautuu osa aikatyöhön niin että voitaisiin viettää perheen kanssa enemmän aikaa niin että se olisi myös taloudellisesti kannattavaa

arvoisa herra puhemies

monen nuoren ja lapsen hoitoon saattamista ja yleensä hoitoa helpottaisi huomattavasti se jos eri toimijoiden ammattihenkilöiden välillä tiedon kulku olisi joustavampaa ja nopeampaa ja vähemmän byrokraattista

niin ikään tässä laissa muutetaan muutamia valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutukseen ja käyttöönottoon liittyviä säännöksiä

niin ikään tärkeä asia on potilaan terveystietoihin liittyvät luovutuskäytännöt niiden yksinkertaistaminen palvelunantajien välillä

ammattikorkeakoulun oleellinen tehtävä on toimia oman alueensa elinkeinoelämän kehittäjänä mutta myös alueensa muuna kehittäjänä myös osaamisessa

valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden valtakunnallinen toteutus ja operatiiviseen johtamiseen liittyvät tehtävät siirretään tällä lailla stmstä terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle

meillä kaikilla kansanedustajilla on ollut odotukset siitä että rahoitus toiminta ja myös odotukset ja tehtävät mitkä ammattikorkeakoululle on asetettu ovat tasapainossa ja harmoniassa keskenään

tällä pyrkimyksellä yritetään tavoitella yhteistä synkroniaa eri hallinnonalojen välillä ja niin ikään tehostaa tätä palvelujärjestelmää

me olemme odottaneet myös sitä että korkeakoulupuolella voidaan tehdä liittoumia ja niistä on nyt jo hyviä esimerkkejä

terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden pakollista käyttöönottoa on päätetty myöhentää ja myöskin porrastaa niin että osittain voimaan tulevat säännökset koskevat apteekkia julkista terveydenhuoltoa ja yksityistä sektoria erikseen määriteltävillä vuosiluvuilla

meillä on hyviä esimerkkejä kampusalueista joissa yliopistot ja ammattikorkeakoulut toimivat sulassa sovussa omilla profiileillaan ja tähänkin toivon että suomessa korkeakoulujärjestelmää kannustetaan

toisen asteen koulutukseen ammattikorkeakouluilla on erittäin tiivis yhteistyö ja ellei näin ole kehotamme että näin olisi

tässä arvoisa puhemies lyhyesti lain sisältö

puutun ensimmäisenä arvoisa puhemies rahoitukseen koska se on oleellinen osa ammattikorkeakoulun järkevää toimintaa ja toimivuutta myös alueilla

nythän on käymässä niin että ministeriöön ohjataan keskitetysti valta rahoituksesta toimiluvista ja koulutuspaikoista

mielenkiintoinen näkökulma tässä valiokunnan puheenjohtajan puheenvuorossa tuli tietenkin tästä duaalimallista ja haluaisin vähän herätellä tätä keskustelua

meillä on kokemuksia siitä kuinka näitä voidaan säädellä ilman että alueen ääntä välttämättä joka kerta kuunnellaan